näitä mainitsemiani aineita voisi jatkossa tämän esityksen pohjalta ostaa vain sellainen yksityishenkilö joka on saanut tähän poliisihallitukselta luvan

mielestäni tuo hallituksen alkuperäinen esitys ilmoitusoikeudesta olisi ollut toimiva vaikka sekin jo tietyllä lailla tunkeutuu sinne vaitiolovelvollisuuden sisään ja potilaslääkäri suhteeseen

ministeri risikko puheenvuorossanne te nostitte kauniisti esiin tämän sairauksien ennaltaehkäisyn tärkeyden

lupia tulevat hakemaan erityisesti henkilöt jotka käyttävät aineita harrastuksissaan esimerkiksi kiihdytysautoilijat ja lennokkien harrastajat jotka tarvitsevat puhdasta nitrometaania

sekin jo olisi saattanut aiheuttaa joidenkin potilaiden kohdalla haluttomuutta hakeutua esimerkiksi psykiatristen ongelmien kohdalla lääkärintarkastukseen ja hoitoon

painopistettä palveluissa tulisi todellakin siirtää sinne varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn mutta se vaatisi alkuvaiheessa rohkeita investointeja ja myös vahvaa ohjausta ihan lain tasoista ohjausta mutta toisi kyllä muutamassa vuodessa varmasti säästöjä

mutta silti uskon että se olisi toiminut

on kuitenkin odotettavissa että monissa tilanteissa kuluttajat siirtyvät käyttämään korvaavia tuotteita esimerkiksi pesuaineiden osalta

se olisi korostanut lääkärin vastuuta ongelman suhteen ja siinä lääkäri olisi voinut käyttää harkintaa nimenomaan sen suhteen että kun hän on ikään kuin riittävästi paneutunut potilaan asioihin hän voi sitten harkintansa mukaan käyttää tätä oikeutta

kun te ministeri risikko olette tästä niin vakuuttunut niin miksi ihmeessä hallitus ei ole tähän lähtenyt ja tätä käynnistänyt

kysymyksestä joka usein tulee tässä yhteydessä esiin haluan todeta että esimerkiksi nykyisenlaiset hiusten valkaisuaineet eivät sisällä tätä vahvaa vetyperoksidia joka tässä on nyt säädeltyä

tällä on valtava vaikutus siihen mitkä ovat ne tosiasialliset poliisin henkilöstöresurssit ihan muutaman vuoden kuluttua

arvoisa puhemies

öljyn käyttöä tulee liikenteessä määrätietoisesti vähentää kun toivottavasti pääsemme siirtymään hybridi ja sähköautoihin ja biopolttoaineisiin

lapseen kohdistuvissa seksuaalirikoksissa on valitettavan tyypillistä se että uhri saattaa usein sulkea kokemansa ja tämän kokemuksensa vuosikausiksi mielestään

täällä on muisteltu nyt sitä aikaa kun leikkaukset kohdistettiin heikossa asemassa olevien sosiaaliturvaan ja juuri niihin palveluihin joista tekin ministeri risikko nyt puhuitte eli näihin ennalta ehkäiseviin ja varhaisen puuttumisen palveluihin esimerkiksi kotipalveluun kouluterveydenhuoltoon

pidän kyllä paheksuttavana sitä että kun hallintovaliokunta teki näin ratkaisevan muutoksen eli muutti tämän ilmoitusoikeuden ilmoitusvelvollisuudeksi siinä yhteydessä ei kuultu varsinaista asiantuntijavaliokuntaa eli sosiaali ja terveysvaliokuntaa

tähän liittyen tulemme esittämään myös pontta jossa nimenomaan verohelpotuksia suunnattaisiin hybridi ja sähköautoihin

tämän aloitteen mukaan osittaisen hoitovapaa ja osittaisen hoitorahan myöntäminen edellyttäisivät puoltavaa lausuntoa joko lapsen perusopetuksesta vastaavan oppilaitoksen rehtorilta koulupsykologi tai koulukuraattoripalveluita lapsen oppilaitoksessa antavalta henkilöltä tai lapsen kotikunnan sosiaaliviranomaiselta

vahvaa typpihappoa on esimerkiksi laboratoriokemikaaleissa valokuvauskemikaaleissa hitsaus ja juottoaineissa sekä pintakäsittelyaineissa

ja valitettavasti olen tänäkin kesänä joutunut käymään useita keskusteluja aivan tällaisten tilanteiden takia joissa on hyvin minulle se ei periaatteessa olisi hyvin selkeät perustelut syytteen nostamiselle mutta nämä rikokset ovat todellakin vanhentuneita

asetuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä yhteyspiste epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista varten

arvoisa puhemies

korostamme toimia joihin jokainen kansalainen voi ryhtyä kuten kotitalouksien energian säästöä ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämistä lämmitysjärjestelmissä

lääkärit ovat ihmetelleet sitä mistä he voivat edes tietää kenellä on aseita ja jos ajatellaan sitä käytännön potilasvastaanottotyötä niin esimerkiksi viikonloppupäivystyksissä tällä hetkellä puolet potilaista tulee alkoholin vuoksi joko tapaturman tai alkoholisairauden vuoksi sinne päivystykseen

nämä poliisin voimavarat ja poliisin resurssit ja se miten me pystymme riittävän määrän poliisityövoimaa säilyttämään

tällä hetkellähän osittainen hoitovapaa koskee pieniä lapsia ja heidän vanhempiaan ja sitten koulunsa aloittaneita lapsia mutta meillä perhevapaajärjestelmässä ei lainkaan huomioida tätä kasvatuksellisesti haasteellista murrosikää

tähän tekoon valitettavasti liittyy se ominaisuus että lapsi itse kokee usein syyllisyyttä tapahtuneesta hän kokee häpeää ja sen vuoksi voi mennä vuosikymmeniä ennen kuin hän pystyy itse käsittelemään tätä asiaa niin paljon että haluaa nostaa sen esiin

poikkeuksellisesti ilmoitusvelvollisuus koskee tässä myös elinkeino liike tai ammattitoimintaa ja yllämainittujen aineiden lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee asetuksen toisessa liitteessä mainittuja aineita ja niitä sisältäviä seoksia ja aineita

olen asettanut ministeriössä työryhmän tekemään esitystä nimenomaan tästä poliisin pidemmän aikavälin resurssien kokonaissuunnitelmasta

tiilikainen käytti hyvän puheenvuoron tänään kun hän totesi että kestävässä kehityksessä ei jätteistä pitäisi lainkaan puhua sellaista käsitettä ei edes pitäisi olla

ja penää selvitys tulee tai tämä esitys tulee koko hallituksen hyväksyttäväksi ja sen tavoitteena on toki tuo hallitusohjelman kirjauksen täyttäminen

ja tämä on mielestäni sellainen vakava perustelu sille minkä takia nimenomaan tässä rikoksen lajissa näitä vanhentumisaikoja ei pitäisi olla

täällä on mukana esimerkiksi tämä ammoniumnitraatti jonka käytöstä on olemassa erillinen asetus

hyvin suuri osa näistä potilaista on sellaisia joissa lääkäri ikään kuin joutuisi miettimään sitä onkohan tällä potilaalla nyt ase ja tarvitsisiko hänestä tehdä ilmoitus tähän lääkärin velvollisuuteen liittyen

ensisijaisesti jätteet tulisi kierrättää raaka aineeksi uusiin tuotteisiin

siinä yhteydessä käydään läpi myös tämä toimipaikkaverkosto toki se millä tavalla poliisien resursseja painotetaan ja panostetaan ja myös tämä mikä täällä monessa puheenvuorossa on tullut esiin onko mahdollista joistakin tällä hetkellä poliisin vastuualueeseen kuuluvista tehtävistä vähentää tai keventää tai luopua

jätteen polttaminen siten että pystytään korvaamaan fossiilisia polttoaineita sähkön ja lämmön yhteistuotannossa on kestävä tapa hyödyntää jätteitä energiana

mutta todellakin tämä ilmoitusvelvollisuus näistä epäilyttävistä liiketoimista koskee myös tätä ammoniumnitraattia

ihmettelen myös sitä että tehdään tällaista lainsäädäntöä ilman että on edes minkäänlaista luonnosta siitä millä tavalla lakia tullaan tulkitsemaan

meillä riihimäellä on kyllä erittäin hyviä kokemuksia ekokemin jätteenpolttolaitoksesta joka tuottaa kaukolämmön niin riihimäen kuin hyvinkäänkin alueelle lähes täysin

näistä epäilyttävistä liiketoimista ilmoittaminen koskee siten esimerkiksi maanviljelijää joka ostaa ammoniumnitraattia ja myyjä pitää ostotapahtumaa jostain syystä epäilyttävänä

jotta vanhemmilla olisi mahdollisuus esimerkiksi yksinhuoltajavanhemmilla panostaa tähän haasteelliseen murrosikävaiheeseen tarvitaan joustoja ja tämän aloitteen tarkoituksena on tuoda tällaiseen hankalaan tilanteeseen joustoa

olemme päässeet eroon kaatopaikoista lähistöllä mikä on esimerkiksi vähentänyt aivan merkittävästi lokkiongelmaa mikä häiritsi aikaisemmin eräitä alueita

täällä mietinnössä todetaan että valiokunta katsoo että valtioneuvoston asetuksella tulee säätää tarkemmin niistä perusteita joiden mukaisesti lääkärin tulee arvioida ilmoitusvelvollisuuden täyttymistä

varmasti kaikki hyvin muistatte sen mikä traaginen tapahtuma tästä muistuu mieleen

samoin sähköisen asioinnin ja hallinnon keventämisen mahdollisuudet siinä tuodaan esiin

biojätteiden hyödyntämiseksi tulee rakentaa biokaasuvoimaloita jotka tuottavat lämpöä sähköä ja mahdollisesti myös kaasua autoihin ja käsitellystä jätteestä multaa

miksi ihmeessä tätä ei voitu ensin katsoa ja harkita onnistuuko se ihan järkevällä tavalla ja puuttumatta myös yksilön oikeuksiin

tämä epäilyttävän liiketoimen arviointi jää myyjän harkinnan varaan ja komissio laatii ohjeet näiden liiketoimien tunnistamista varten

millä tavalla pystytään todellakin suuntaamaan poliisin resursseja siihen kenttätoimintaan siihen että poliisi näkyy ja pystyy rikoksia selvittämään

lajitteluun sopimatonta sekajätettä varten tulee rakentaa yhdyskuntajätteiden polttolaitoksia paikkakunnille joilla jätemäärä on riittävä

tämän eu asetuksen täytäntöönpano aiheuttaa täällä suomessa taloudellisia seuraamuksia keskusrikospoliisille yhden henkilötyövuoden verran

erkki virtanen kyseli millä perusteella tätä kampanjakattoa on vastustettu niin se perustelu jonka itse olen kuullut on se että sitä olisi niin helppo kiertää

täällä valiokunnan puheenjohtaja tölli kysyi aiotaanko ensi vuonna lisätalousarvioon lisätä näitä määrärahoja

nyt tietysti hyvä budjettiperiaate on tämä niin sanottu budjetin vuotuisuus eli kyllä kaikki ne määrärahat joita ensi vuodelle aiotaan niin poliisitoimeen kuin muuhunkin kohdentaa tulee tässä ja nyt huomioida

arvoisa herra puhemies

tämä perustelu mielestäni on ontuva ja heikko sen vuoksi että aivan yhtä hyvin tuota ilmoitusvelvollisuuttakin voitaisiin kiertää ja kaiken lisäksi kun myös vaalikampanjan menot on eriteltävä niin kyllä mielestäni tämä kiertäminen on aika hankalaa ainakin suuressa mittakaavassa

esimerkiksi tällaiset aggressiotilanteet ja potilaan psykiatrisen tilanteen selvittäminen sen voisiko hän jossakin tilanteessa tarttua aseisiin vaatii varmasti paljon pidemmät tutkimukset ja selvittelyt kuin pelkästään sen että selvitetään pystyykö henkilö ajamaan ajoneuvoa

tuo edellinen lakialoite käsitteli hyvin herkkää aihepiiriä ja niin käsittelee tämäkin lakialoite jonka nyt esittelen

lisätalousarviot sitten harkitaan erikseen

joka tapauksessa jos kampanjakatot asetettaisiin ja vielä jos ne asetettaisiin riittävän alas niin kyllä se aivan varmasti tätä vaalikampanjoiden kilpavarustelua olisi hillitsemässä ja silloin tekisi vaalikampanjoinnista mittakaavaltaan ja rahalliselta suuruudeltaan kohtuullisemman ja sitä kautta myös edistäisi yhä useamman mahdollisuutta asettua ehdokkaaksi ja osallistua poliittiseen toimintaan

potilaslääkäri suhteen kannalta pelkään että tämä käytännössä voi johtaa siihen että ne potilaat ne aseen haltijat jotka lääkärin apua tarvitsisivat eivät uskalla kertoa esimerkiksi sellaisista psyykkisistä ongelmista esimerkiksi aggressio oireistaan jotka eivät kuitenkaan välttämättä realisoituisi miksikään väkivallanteoiksi ja lääkärillekin tulee suuri paine mennä sieltä missä rima on matalampi ja ilmoittaa näitä henkilöitä helposti sitten eteenpäin

no en sitä tietenkään poissulje etteikö sellainenkin tilanne saattaisi tulla mutta kyllähän tietysti tässä tilanteessa on vastuullista miettiä se minkä verran nyt suunnataan tähän käsiteltävänä olevaan budjettiin rahoitusta

jos nyt ajatellaan vaikkapa tulottoman kotiäidin sairastumista niin kyllä tällainen merkitsee taloudellista kuormitusta perheelle

tuossa työryhmässä joka näitä pidemmän aikavälin resursseja selvittää on tarkoitus myös tätä poliisikoulutettavien vuotuista määrää tarkastella

lasten hoito joudutaan järjestämään ja sairauskulut lisääntyvät ja sama ongelma koskee muitakin tulottomia tai erittäin pienillä tuloilla toimeen tulevia henkilöitä

tämän päivän helsingin sanomissa psykiatrian erikoislääkäri dan sucksdorff kirjoittaa mielestäni erittäin viisaasti tästä asiasta

haluan tässä todeta sen että kyllä hallituksen esityksille on olemassa vaihtoehtoja

mikäli ilmoitusoikeuden sijaan on kyse velvollisuudesta joka moraalisen vastuun lisäksi pitää sisällään myös oikeudellisen vastuun kyseiset perusteet tulisi itsestään selvästi myös määritellä tarkasti

tämä vaihtoehto joka nyt on esitelty ja jonka edustaja östman esitteli on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia

toki siihen hallituspuolueet ovat hallitusohjelman hyväksyessään sitoutuneet mutta onneksi meillä nyt on aikaa siihen sopeutua

tässä käsillä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

samalla hän haluaa todeta tässä kirjoituksessaan sen että joka luulee ettei lääkäri selkeän uhan vallitessa tekisi ilmoitusta tämän oikeuden perusteella poliisille jos hänellä on siis siihen velvollisuuden sijasta oikeus on väärässä

samalla tämä esitys jossa tuetaan kotitalouksien uusiutuvan energian hankintoja ja uusiutuvan energian investointeja on myös osa parempaa energiapolitiikkaa

tämä pykälä jonka ehdotan poistettavaksi kuuluu seuraavasti

tästä harva hankkeesta saadut hyvät kokemukset on tarkoitus levittää myös muille alueille nimenomaan tulosohjauksen kautta

tällä lailla kumottaisiin nykyinen laki yksityisistä turvallisuuspalveluista ja lisäksi esitetään kumottavaksi järjestyksenvalvojista annettu laki

väitän että lääkärit eivät suinkaan ole tässä pakoilemassa vastuutaan ja velvollisuuksiaan mutta parhaiten tämä olisi toteutunut sen hallituksen alkuperäisen esityksen pohjalta

arvoisa puhemies

tähänhän liittyy viranomaisten yhteistyö ja lähimmän viranomaisen periaate niin rajan pelastuksen kuin poliisin osalta

muistutan vielä siitä että opiskelijat ovat merkittävä osa sitä väestönosaa joka elää köyhyydessä aivan absoluuttisessakin köyhyydessä ja vielä sitten lapsiperheiden joukosta nimenomaan nämä opiskelijaperheet ja heidän lapsensa kuuluvat sinne köyhien joukkoon

arvoisa herra puhemies

tämän esityksen pääasiallisena tavoitteena on yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevan sääntelyn selkiyttäminen hallitusohjelmaan tehdyn kirjauksen mukaisesti

arvoisa puhemies

pidän tältä osin tätä esitystä niin puutteellisena ja jopa vahingollisena että harkitsen äänestäväni tämän esityksen hylyn puolesta siellä äänestystilanteessa

sitten tämä turvapaikanhakijoiden määrä

järjestön edustaja kertoi strategian jolla yhteiskunnallinen sukupuolineutraali avioliitto ohjelma pystytään toteuttamaan askel askeleelta

yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva lainsäädäntö ehdotetaan keskitettäväksi yhteen lakiin siten että laki käsittäisi vartioimisliike järjestyksenvalvoja ja turvasuojaustoimintaa koskevat säännökset

silloin kun tuota lainsäädäntöä tehtiin vammaisjärjestöt vastustivat hyvin voimakkaasti lainmuutosta vedoten siihen että näin vammaiset ja terveet syntymättömät lapset asetetaan eriarvoiseen asemaan

siinä mielessä näiden tavoitteiden toteuttaminen mitä nyt täällä olemme esittäneet olisi erittäin tärkeää myös köyhyyden torjumisen kannalta toki myös opintojen nopeuttamisen ja edistämisen näkökulmasta

tavoitteena oli edetä samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistamisesta hedelmöityshoitojen hyväksymisen kautta ensin perheen sisäiseen ja sitten ulkoiseen adoptioon jonka jälkeen voidaan toteuttaa sukupuolineutraali avioliitto

vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivaltuuksista on laissa säädetty ja heidän on oltava myös poliisin tehtävään hyväksymiä

kiinnitin huomiota siihen että myös valiokunnan mietinnössä ymmärretään tämä ongelma

nyt käsittelemme yhtä askelta tässä jatkumossa

jokaisen askeleen välttämättömyyttä voidaan perustella edellisellä

siellä valiokuntakin pitää tärkeänä että indeksisidonnaisuus ja huoltajakorotus sekä toisen asteen opintotuen kehittämisohjelma hoidettaisiin mutta valiokunnan enemmistöltä ei ole sitten löytynyt riittävää ryhtiä tätä asiaa tässä vaiheessa hoitaa kuntoon

myös turvasuojaajilla joita ovat esimerkiksi lukkosepät ja murtohälytysjärjestelmien asentajat on jo yli kymmenen vuoden ajan ollut sama velvoite olla poliisin hyväksymiä

nykyisin tutkimuskäytännöt ovat muuttuneet ja tulokset saadaan varhaisemmassa raskauden vaiheessa sillä kromosomipoikkeavuuksiin muun muassa seulontaan käytetään ultraääniseulontaa ja veriseulontaa

virallistetun parisuhdelain puolesta äänestäessään useat kansanedustajat kertoivat hyväksyvänsä esityksen vain sillä edellytyksellä että se ei tule koskemaan lapsia

palaan näihin mielipidemittauksiin

niissä on otettu kantaa nimenomaan siihen että kun on vanhemmat jotka ovat kotona niin tarvitseeko silloin lapsella olla oikeus kokopäiväiseen hoitoon

todellakin nuo lausumat jotka hallintovaliokunta on tehnyt ovat paikallaan ja uskon että eduskunnalla on tarvetta käydä keskustelua sekä hallintovaliokunnassa että sitten myöhemmin selonteon pohjalta näistä kysymyksistä

naisparien hedelmöityshoito oikeutta vaadittiin siksi että meillä jo on virallistettuja pareja jotka toivovat lasta ja perheen sisäinen adoptio taas katsotaan välttämättömäksi koska naisparit voivat nyt yhdessä hankkia hedelmöityshoidolla lapsen jolla ei ole juridista isää ja nyt ennen muuta näiden lasten heikkoa juridista asemaa on tarve paikata tällä lailla

lisäksi ongelmallisena on pidetty muun muassa sitä että vaikka vartioimisliiketoiminta on ollut elinkeinotoimintana luvanvaraista jo pitkään vastaava ammattimainen järjestyksenvalvojatoiminta ei sitä ole ollut tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta

kyllä niissä mielipidemittauksissa aivan valtaosa suomalaisista on ollut sitä mieltä että ei tarvitse

on myös syytä korjata se väärinkäsitys että hallitusohjelman myötä oltaisiin ikään kuin parantamassa sisäisen turvallisuuden tasoa

eli silloin jos vanhemmat ovat kotona ja kykenevät hoitamaan lapsensa suomalaisten näkökulmasta yhteiskunnan ei tarvitse tarjota kokopäiväistä hoitoa vaan vanhemmat voivat itse hoitaa lapset

poliisien työttömyys on kuitenkin onneksi vähentynyt

täällä on nyt moneen kertaan kysytty missä sitä liikaa hallintoa on ja onko meillä sellaista hallintoa mitä voitaisiin karsia ilman että toiminta kärsii

järjestyksenvalvojatoiminta ehdotetaankin nyt säädettäväksi elinkeinona luvanvaraiseksi eräin poikkeuksin

tämän lain myötä mahdollistuu ymmärtääkseni myös ulkoinen adoptio vaikka hallitusohjelmassa puhutaan ainoastaan sisäisestä adoptiosta

tosin loppuvuodesta kun valmistuu niin jonkin verran tuo luku todennäköisesti nousee mutta ensi vuonna arvioidaan että tilanne on jo huomattavasti parempi

tämän uudistuksen suunnittelun yhteydessä on kaikki poliisitoiminnan osa alueet käyty tiheällä kammalla läpi lähtien sieltä poliisihallituksesta

esityksen mukaan perheen sisäinen adoptio rekisteröityjen parien perheissä voisi koskea sekä parisuhteen toisen osapuolen biologista lasta että hänen adoptiolastaan

vieläpä sitten talousvaliokunta joka muuten siihen aikaan silloin ei ollut sosiaali ja terveysvaliokuntaa vaan talousvaliokunta käsitteli tämän lakiesityksen korosti mietinnössään että raskauden keskeyttämiseen oikeuttavana vaikeana sairautena tai ruumiinvammana voidaan pitää lähinnä keskushermoston vaikeaa vajavuutta tai yleistä elinkyvyttömyyttä

silloin leikattiin sairauspäiväraha ja tietysti leikkauksia silloin tarvittiin mutta se toteutettiin niin että ei kajottu lainkaan tähän ansiosidonnaiseen sairauspäivärahaan vaan koko se leikkaustarve kohdistettiin ainoastaan tähän vähimmäispäivärahaan joka siis poistettiin näiltä vähätuloisilta tai tulottomilta

järjestyksenvalvojatoiminta jossa järjestyksenvalvoja on palvelussuhteessa suoraan alueen tai paikan haltijaan

viime vuoden ja tämän vuoden kohtuullisen suuret työttömyysluvut johtuvat hyvin pitkälti siitä että aikanaan oli suuret sisäänottomäärät poliisikoulutukseen eikä aivan sitä määrää ole kyetty työllistämään

rekisteröidyn parisuhteen osapuoli voi puolestaan ottaa yksin ottolapsen mikä taas avioliitossa olevalle ei ole mahdollista

myös järjestyksenvalvojatoiminta yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa jäisi luvanvaraisuuden ulkopuolelle

tässä hallintovaliokunnan varsinaisessa käsittelyssä ei kristillisdemokraattien edustajaa ole ollut ratkaisemassa ja valiokunnan puheenjohtajalle edelleen ihmettelen miksi ihmeessä te ette voineet pyytää sosiaali ja terveysvaliokunnalta lausuntoa

vaikka rekisteröity pari ei voi siis yhdessä suoraan ottaa ottolasta adoptoida ulkopuolista lasta niin parisuhteen toinen osapuoli voi ensin yksin adoptoida lapsen ja sen jälkeen toinen osapuoli voi adoptoida hänet sisäisen adoption kautta ja kysyn ihan onko tämä ollut koko hallituksen tavoite

no tilanne tänä päivänä on se että näillä perusteilla tehdyissä raskauden keskeytyksissä valtaosa on huomattavasti lievemmin sairaita sikiöitä kuten esimerkiksi downin syndroomaa sairastavia lapsia

siten esimerkiksi aatteelliset yhdistykset eivät jatkossakaan tarvitsisi turvallisuusalan elinkeinolupaa toimittaessaan järjestyksenvalvojapalveluita yleisötilaisuuksiin

kyllä se tulee nimenomaan sinne rajanylityspaikkojen rajanylitystehtävien hoitamiseen

arvoisa puhemies

ja kun te totesitte että teillä ei ole asiantuntemusta niin miksi ei vaadittu edes asetusluonnosta ennen kuin lähdetään tällaista lakia hyväksymään varsinkin siinä tilanteessa kun hallituksen esitys oli tässä suhteessa ratkaisevasti erilainen kuin mihin valiokunta päätyi näin kevyen harkinnan pohjalta

toivon että uusi sosiaali ja terveysministeriö nyt ponnekkaasti lähtisi ajamaan tätä häpeätahraa pois

lain tarkoituksena ei ole siis estää tai rajoittaa tällaiselle pohjalle rakentuvaa varsin hyvin toiminutta toimintaa jatkossakaan

downin syndroomaa potevat lapsethan ovat ihan yhtä lailla onnellisia ihmisiä kuin muutkin eivätkä itse kärsi tästä kromosomipoikkeavuudestaan eivätkä sinänsä vaadi tämän poikkeavuuden vuoksi kallista laitoshoitoa

toinen asia nämä koulutusleikkaukset

kyllä hyväksyn

no minä sanon sitten toisen kerran

kiitän tässä aluksi paitsi valiokunnan puheenjohtajaa myös varapuheenjohtajaa sirpa asko seljavaaraa joka kohteliaasti päästi minut edelleen puhumaan aikataulujeni vuoksi

arvoisa puhemies

juoksun

lapsen aseman vahvistaminen on oikea ja kannatettava tavoite